meillähän on tämä yhdistetty maakaasun ja kivihiilen sähkön ja lämmöntuotanto joka kuten ed

eli voidaanko joskus ajatella että saisimme lisää rahaa evo tutkimukseen ettei tarvitsisi sitten leikata vanhan kirjan mukaan

kun toista päivää kuuntelee näitä ydinvoimaa kannattavia ja vastustavia puheenvuoroja niin toivoisi että jokin yliopisto tekisi tutkimuksen siitä ketkä ovat ydinvoiman vastustajia ja miksi he ovat koska mielestäni heitä voi jakaa kolmeen ryhmään

kyllä kaihileikkaus tehdään ihan samalla tavalla hyksissä kuin se tehdään jossakin mehiläisen sairaalassa

me poltamme lähinnä maakaasua ja vain kylmimpinä päivinä kivihiiltä

vaikka se on ministeri hyssälän reviirillä niin siitä huolimatta se on teidän stmssä

suomi on laaja maa ja terveydenhuolto järjestetään monella eri tavalla mutta hoitoketjujen tulisi toimia kaikkialla hyvin

kivihiiltä ei tuoda millään autoilla tänne vaan laivoilla ja sitten se tuodaan yleensä itämeren alueelta ja säilötään hyvin syvälle maan sisällä oleviin onkaloihin

minun mielestäni koko lääkealan keskus yhdessä paikassa suomessa on suuri floppi sillä ei lääketutkimusta voi keskittää yhteen paikkaan tässä maassa

kyllöselle

lääketutkimusta on kaikissa lääketieteellisissä tiedekunnissa farmasian tiedekunnissa sitä on stakesissa finohtassa chessissä ja niin edelleen

sote kokeilu on enemmänkin signaali toisille kunnille että näinkin voidaan toimia ja saada hyviä tuloksia aikaan

varmasti vihreät ja greenpeace ihmiset ovat näitä

se että lääkelaitos siirretään kuopioon ei tee vielä siitä lääkealan tutkimuskeskusta se vain hajottaa perheitä ja ihmiset ovat erittäin ahdistuneita tällaisesta suunnitelmasta

sote alueella kuuluu olla yksi johtaja yksi budjetti yksi hoitosuunnitelma yksi poliittinen johto

mutta sitten kun me joudumme käyttämään tätä uusiutuvaa energiaa niin siitä kyllä tulee sitten aivan erityyppinen rasite meille täällä etelä suomessa ja siihen me sitten pyydämmekin apua että saisimme paremmat syöttötariffit

sote laki täydentää hyvin terveydenhuoltolakia joka siis astuu vappuna voimaan

toinen ryhmä ovat ne jotka ovat siis humanisteja jotka eivät oikeasti ymmärrä mitä ydinvoima on ja miten se syntyy eivätkä luultavasti ole lukeneet myöskään tätä mietintöä joka mielestäni on aivan erinomainen

se sisältää kyllä paljon myöskin järjestämisvastuuta kuten esimerkiksi terveydenhuollon järjestämissuunnitelma ja erva alueiden vastuu

muun muassa eilen eräs kansanedustaja väitti että ydinvoima syntyy fossiilisista polttoaineista vaikka uraani on alkuaine

uskon että sote kokeilulla ja terveydenhuoltolakia noudattamalla saamme paljon hyviä uusia rakenteita aikaan terveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraation alueella

arvoisa herra puhemies

tämä välikysymys on tarkoitusperiltään niitä merkillisimpiä suomen eduskunnan historiassa

joko kyseessä ovat vaalipuheet tai sitten arvoisat kollegat eivät ollenkaan luota asiantuntijoihin eivätkä julkiseen terveydenhuoltoon

hoito ei missään tapauksessa heikkene jos nämä potilaat jotka nyt on hoidettu heinolan reumalla hoidetaan keskus ja yliopistosairaaloissa joissa on jo isot klinikat reumapotilaita varten

haluaako vasemmisto todella että terveydenhuoltoa ei lähdetä organisoimaan paremmin vaan annetaan käydä kuten rääkkylässä eli myydään suomen terveydenhuolto kansainvälisille yrityksille

osaamiskeskuksia ei voi perustaa muualle kuin yliopistosairaaloihin koska osaamiskeskus vaatii niin suurta erikoisasiantuntemusta eri aloilta eikä sitä myöskään pidä keskittää yhteen yliopistosairaalaan koska suurin osa hoidosta on polikliinistä eikä ole järkevää että lasta kuljetetaan toiselle puolelle suomea

minkä takia te haluatte yhtäkkiä valtion rahaa yksityisen laitoksen ylläpitämiseksi kun kaikki tiedämme että se ei ole enää mahdollista

kuten sosiaali ja terveysvaliokunta lausunnossaan toteaa ihmiselle tai eläimille täysin vaaratonta energiamuotoa ei ole olemassa

ettekö todella luota julkiseen terveydenhuoltoon joka on todettu kaikissa tutkimuksissa pohjoismaisten erikoissairaanhoitojen tehokkaimmaksi

pienhiukkaset ovat asiantuntijamme mukaan jota me kuulimme tällä hetkellä ihmiskunnan suurin terveysriski ja pienhiukkasia siis tulee kaikesta puun kivihiilen ja fossiilisten aineiden poltosta

rossi ei tiedä miten lääkelaitoksen budjetti muodostuu

meillä on yliopistosairaaloissa hyvää reuman hoitoa

seuraava riski tulee olemaan veden puute ja sitten kolmas riski on ilmastonmuutos joka tulee hiilidioksidin lisääntymisen myötä

talousvaliokunnan puheenjohtaja ed

alueellistetaan samalla lailla kuin ministeri risikko että alueellistetaan osia jostakin asiasta mutta jos alueellistetaan kokonaisuuksia niin se se maksaa vasta mahdottomasti ja se on erittäin vaikea toteuttaa

en ymmärrä vasemmistoliittoa joka asettuu vastustamaan ydinvoiman rakentamista koska juuri nämä tehdastyöläisethän ovat teidän äänestäjiänne ja he tarvitsevat työpaikkoja

vastalauseet talousvaliokunnan mietinnössä on tyypillisesti kirjoitettu siltä pohjalta että ensin vahvasti vastustetaan ydinvoimaa ja sitten keksitään erilaisia syitä miksi sitä vastustetaan

maalle keskelle mäntymetsää sijoitetut kuntoutus ja hoitolaitokset ovat poistuneet ja hoitomalli on nykyaikaistunut siten että potilaat ovat polikliinisessä hoidossa

tiusasen puheenvuoro jossa hän vastusti mutta hänen oli todella vaikea keksiä syitä miksi hän vastusti mutta lopulta hän sanoi että ydinvoiman rakentamisesta ei tule tarpeeksi työpaikkoja

vastuulliset kansalaiset hyväksyvät ydinvoiman lisärakentamisen koska se on päästötöntä se on halvempaa kuin tuulivoima

tämä maakaasun kohtalo todella vähän surettaa maassamme

esimerkiksi hyksissä on viisi taitavaa reumaortopediä ja biologiset lääkkeet ovat siten kehittyneet että reuman hoito ei enää vaadi pitkäaikaista laitoshoitoa eikä niin paljon kuntoutusta kuin ennen

luulimme kun vedimme ne maakaasuputket venäjältä että se maakaasu olisi ollut sitten se kaikista paras energiamuoto mutta nyt näyttää siltä että joudumme sitten tähän puun polttamiseen

ydinvoiman riskit ovat vähäiset verrattuna moniin muihin riskeihin joita meillä on elinympäristössämme

mutta ihmettelen aina sitä minkä takia saksa saa vetää kaksi tämmöistä valtavaa maakaasuputkea tähän meidän eteemme suomenlahteen ja käyttää maakaasua mutta suomessa sitä jotenkin niin kuin vainotaan

siis tämä hallituksen esitys alentaa työnantajan kansaneläkemaksun siten että se poistuu lähes täydellisesti yksityisiltä työnantajilta ja myös kuntatyönantajalta

vielä lopuksi sama mitä ed

jacob söderman sanoi

olen todella pahoillani että fortum ei saanut tätä yhtä lupaa

alennus astuu voimaan aprillipäivänä eli aika pian kolmen viikon päästä

hyksin reumasairauksien klinikassa on ainoastaan kaksi vuodepaikkaa mikä osoittaa sen että nämä reumapotilaat eivät ole sairaalassa

he ovat kotona ja käyvät saamassa tätä hoitoa

reumasairaudet eivät ole erityistason sairaanhoitoa lukuun ottamatta juveniilireumaa jonka leikkaushoito on keskitetty ja niin kuin ministeri risikko sanoi se keskitetään tampereen turun ja helsingin yliopistosairaaloihin

eikö tämä ole juuri sitä politiikkaa että kunnat saavat lisää rahaa jota nimenomaan oppositio on pyytänyt koko viime syksyn ja tämän kevään ajan

olemme yhdessä avustajani kanssa vastanneet kaikkiin potilailta saamiimme kirjeisiin ja järjestäneet heille hoitopaikan omassa keskus ja yliopistosairaalassa

suuria ongelmia tässä ei ole ollut vaan kollegat ovat ilomielin vastaanottaneet nämä potilaat

mikäli pelkästään olisi korotettu vain valtionapuja kunnille niin seurauksenahan olisi ollut se että kunnat olisivat saaneet käyttää ne rahat ihan mihin haluavat

syy siihen miksi näin on käynyt on todella se että reuman toimiva johto ei ole ajoissa kertonut että konkurssi on lähellä ja ohjannut näitä potilaita omiin sairaaloihinsa

ottakaa huomioon että kuntatyönantajahan on suomen suurin työnantaja ja kunnan palveluksessa on lähes puoli miljoonaa suomalaista

mutta hyvä puoli tässä välikysymyksessä on se että nyt reumataudit nostetaan yleiseen tietoisuuteen ja ne saavat varmasti lisää resursseja mikä on hyvä asia

arvoisa rouva puhemies

kyllä pääkaupunkiseudun menestys on myös pohjois karjalan etu

arvoisa puhemies

tiusasella on vahvasti ideologinen näkemys näistä yksityisistä terveyspalveluista mutta olen hänen kanssaan kyllä samaa mieltä siitä että nämä rekry firmat joista te mainitsitte eivät todella kaikki toimi terveellä pohjalla

olimme mukana viime kaudella tätä tekemässä ja se hyväksyttiin varsin yksimielisesti

siitä ei ole ollut seurauksena näillä alueilla työpaikkojen lisääntyminen mutta todistettavasti työpaikkoja on pystytty säilyttämään näillä alueilla tämän maksun poistamisen seurauksena

nyt siellä on vahva valtio ja vahvat kunnat

nimenomaan laatu on erittäin vaikeasti mitattavissa silloin kun nämä yritykset vahvasti kilpailevat hinnalla ja kunta ei varmuudella pysty sanomaan minkä tyyppistä laatua sieltä tulee

mutta kun me saamme kohta palvelusetelilain niin uskoisin että sen tyyppisellä yksityistämisellä eli siis palvelusetelin käytöllä me ehkä voisimme ostaa näitä palveluja paljon terveemmin yksityisiltä yrityksiltä jolloin potilas itse valitsee sen paikan mistä hän ostaa ja hän itse maksaa mahdollisesti sen erotuksen jos hän haluaa jotain ylimääräistä

onko tuen saanti mahdollista tällaisiin arvoisa rouva puhemies

opposition hylkyehdotukset ovat varsin ontuvia

ensiksi väitetään että jos kelamaksu poistetaan niin kansaneläkelaitoksen kassa tyhjenee

valtio on luvannut täyttää sen kassan

väitetään että kelamaksun poisto joka vähentää työvoimakustannuksia ei vaikuta suomalaisen vientiteollisuuden kilpailukykyyn

siinä on paljon suuremmat hiilidioksidipäästöt kuin esimerkiksi maakaasun poltossa kivihiilen poltossa tai polttoöljyn poltossa

näin ei asia ole sillä kun työvoimakustannukset pienenevät niin tavaran hinta halpenee ja olemme kilpailukykyisempiä esimerkiksi ruotsia vastaan missä kruunun devalvaatio on aiheuttanut sen että ruotsalaiset tuotteet ovat halvempia kuin meidän

sitten opposition vastalauseessa väitetään että kelaetuudet heikkenevät

näin ei ole asia vaan valtio todella paikkaa syntyvän vajeen kelarahoituksessa ja rahat ovat jo lisätalousarviossa

arvoisa puhemies

minähän kiitin teitä ministeri pekkarinen viisaasta avauspuheenvuorosta ja sanoin nimenomaan että helsinki on valmis tähän teidän ehdottamaanne puupolttoainevoimaloiden käyttöön

kankaanniemi piti erinomaisen puheenvuoron siltä kannalta mitä talousvaliokunta ja uav tästä asiasta lausuivat

kansaneläkkeet ovat lakisääteisiä

niitä on vastikään korotettu ja tämä lakimuutos ei millään tavalla vaikuta edunsaajien asemaan

väitetään että kelamaksun poisto kompensoidaan veroja korottamalla

mutta me em me luultavasti voi tehdä sitä sillä syöttötariffilla mitä nyt tarjotaan keski suomeen ja itä ja pohjois suomeen jotka ovat lähellä tätä puu ja turveraaka ainetta

ja tehän itse sanoitte että te jatkatte neuvotteluja meidän energian johtajien kanssa ja siitä juuri kehuin teitä erittäin paljon että kyllä te olette nyt väärin käsittänyt ainakin helsingin kaupunginvaltuuston kokoomusjäsenen mielipiteen tästä asiasta kun te sanotte että minä olisin samaa mieltä kuin joku lehti mitä en ole edes nähnyt

näin juuri on

se ei kuulu tähän tämän lain piiriin ollenkaan mutta kaikki olemme yksimielisiä siitä että työuraa on kyllä pidennettävä suomalaisilla sekä alkupäästä että loppupäästä

mutta jos tämä tehdään kuten tässä jo tunnin verran keskusteltiin niin silloin kyllä työssäviihtyvyyttä on lisättävä johtamistaitoa on parannettava kannusteita on lisättävä ja tästähän me keskustelemme sitten lisää välikysymyksen yhteydessä

toivottavasti tämä ei todella vaikuta suomen innovaatioiden myyntiin ulkomailla

tämän lisäksi lääkäreillä ja hammaslääkäreillä on niin sanottu sairausvakuutusnumero jota kutsutaan tämän jälkeen yksilötunnukseksi

arvoisa herra puhemies

ei siis voi selailla sillä tavalla terveydenhuollon ammattilaisia että katsottaisiin kaikki lääkärit kaikki hoitajat kaikki fysioterapeutit vaan hakijan täytyy nimen tai rekisterinumeron perusteella hakea meidän tietomme

niillä ei ole mitään mahdollisuutta yksin järjestää hyvää terveydenhoitoa eikä luoda yhteistoiminta alueita itselleen

valiokunta korjaa myöskin terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen uuden nimen koska sehän tulee olemaan ensi vuoden alusta sosiaali ja terveysalan lupa ja valvontavirasto eli valvira

ennen kuin lakiesitys tuli eduskuntaan oli tämän syksyn alussa runsaasti palautetta siitä että tällaista avointa selainta pidettiin vaarallisena ja itsekin suhtauduin tähän vapaaseen internet selaimeen aluksi aika skeptisesti

jos ne yhtyisivät läheisiin kaupunkeihin ja muodostaisivat isompia alueita niin siellä varmasti saataisiin parempaa palvelua kuin ne nyt yksin pystyvät järjestämään

mutta kuitenkin valiokunta yksimielisesti on sitä mieltä että tämä tällainen selain on erittäin hyödyllinen sekä potilaille että myöskin työnantajille

kokenut kuntapoliitikko jussi pekka alanen toteaa kirjassaan että hän ei ole suomessa tavannut ainuttakaan aluetta jolla kuntien välillä olisi saatu vapaaehtoisuuden pohjalla aikaan merkittäviä rakenteellisia uudistuksia ilman lainsäädäntöä tai ulkoista pakkoa ja tällainen ulkoinen pakko voisi olla juuri valtionosuusuudistus

semmoinenkin vaara tässä selaimessa tietenkin on että kahdella ihmisellä joilla on sama ammatti on sama nimi ja sama syntymäaika

tällöinhän voi tulla sekaannusta mutta tällöin täytyy varmistaa valvirasta puhelimitse kenestä on kysymys

tämän julkisen rekisterin tarkoituksena on parantaa kansalaisten ja etenkin työnantajien mahdollisuuksia varmistua siitä että palvelun tarjoaja on terveydenhuollon ammattihenkilö

tärkeää on että rekisteri on mahdollisimman kattava ja sen vuoksi siitä ei pitäisi ketään poistaa muuten kuin erittäin perustelluista syistä

rekisteriin pääseminen on myös aika kallista

suurin osa keskisuurista kaupungeistakin saa valtionosuuksia kymmenen kertaa niin paljon kuin helsinki ja espoohan joutuu maksamaan siitä että se saa olla olemassa

valiokunta esittää hallituksen esityksen hyväksymistä niillä muutoksilla jotka mietinnössä on esitetty

ei siis yhteistoiminta alueisiin ja kuntaliitoksiin ole mitään aihetta jos valtionosuudet elättävät nämä pikkukunnat

olisin odottanut saman tyyppistä kehitystä kuin esimerkiksi tanskassa missä kuntia on sata kappaletta ja se on lainsäädännöllä saatu aikaan

kun sote alueet tai terveys ja sosiaalipiirit on saatu muodostettua niin menevätkin kuntien rahat pääasiallisesti näille toimijoille ja sen jälkeenhän kunnanjohtajalle ei jää muuta tehtävää kuin vaakunan kiillottaminen

samalla uudistetaan valtionosuusjärjestelmä niin kannustavaksi että se kannustaa hyvään hallintoon ja hyvään terveydenhoitoon

todellakin ed